hyvät ystävät kaikki nämä panostukset näihin palveluihin löytyvät sdpn luottamusbudjetista jonka olemme tänään julkistaneet ja toivon että tälle löytyy nyt tukea sitten myöskin eduskuntakäsittelyssä syksyn aikana

kun ruotsi poisti saatavuusharkinnan ulkomaalaisen työvoiman osalta siellä kävi juuri niin kuin sosialidemokraatit ovat täällä varoittaneet eli siellä harmaa talous on lisääntynyt

me olemme halunneet asettaa vakuudet meidän lainaosuudelle kreikan toiselle lainaohjelmalle jotta me voimme rajata suomalaisten veronmaksajien riskejä ja vastuita

arvoisa puhemies

me olemme halunneet pitää kiinni siitä että pysyvän mekanismin eli evmn pääomien kasvattaminen vaatii jatkossakin yksimielisyyttä päätöksenteossa

mutta minun täytyy kyllä rehellisesti sanoa arvon kollegat että minulle on jäänyt täysin epäselväksi mikä on opposition vaihtoehto

sitä vaihtoehtoa ei ole koska ei voi olla samaan aikaan euron puolella mutta kuitenkaan ei valmis puolustamaan euroa

tämä on ainakin se käsitys joka tänään tässä keskustelussa tuli eli ikään kuin retorisesti todetaan että ollaan euron puolella mutta ei kuitenkaan olla valmiita tekemään yhteisiä toimia joita se euron puolustaminen tässä talouskriisissä edellyttää

arvoisa puhemies

minusta tämä on ollut varsin hyvä ja värikäs keskustelu ja olen vakuuttunut siitä että sekä oppositiossa että hallituksessa ollaan huolestuneita tästä taloustilanteesta ja kannetaan myöskin vastuuta siitä että hyvinvointivaltion tulevaisuus turvataan ja se edellyttää myöskin hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamista

kun luin tuossa huolella punakynällä erityisesti keskustan tai sanotaanko keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan edustaja tiilikaisen puheenvuoron niin tuo esitys piti sisällään monia konkreettisia hyviä esityksiä sellaisiakin jotka itse asiassa ovat jo hallituksen työpöydällä ja työn alla

ensimmäinen oli edustaja kettusen ja muutaman muunkin perussuomalaisen kansanedustajan taisi olla edustaja tolppasen puheenvuoro jossa viitattiin siihen että hallitus ei huolehtisi pienituloisista suomalaisista ja heidän hädästään

se käytännössä tarkoittaisi silloin sitä että hallitus tai suomi tässä tapauksessa ottaisi lisää velkaa ja kun meidän lähtökohtamme on kuitenkin ollut se että samaan aikaan kun me pyrimme synnyttämään uusia työpaikkoja luomaan edellytyksiä talouskasvulle tekemään isoja rakenteellisia uudistuksia joilla vastataan siihen kestävyysvajeeseen julkisessa taloudessa pitkällä aikavälillä me kannamme kuitenkin huolta myöskin valtion velkaantumisesta ja teemme toimia joilla velkaantumista pystytään lähivuosina taittamaan

tämä hallitus on keventämässä pienituloisten ihmisten verotusta muun muassa nostamalla kuntaveron perusvähennystä mutta olemme myöskin kasvattamassa työtulovähennystä ja sitä kautta pienituloisten ihmisten verotus kevenee

täällä oli puhetta espanjan valtiolle myönnettävän lainan vastikkeellisuudesta

me tuomme progressiivisuutta sekä pääomatuloveroon että perintöveroon ja sitä kautta luomme verotusta entistä enemmän pohjautuvaksi veronmaksukykyyn

nythän on niin että näistä ehdoista tälle lainalle ei ole vielä käyty minkäänlaista keskustelua koska täytyy ensiksi odottaa että espanjan valtio tekee virallisen tukipyynnön muille euromaille ja sen jälkeen lähdemme rakentamaan tätä lainaohjelmaa ja siihen sisältyy totta kai myöskin ehtoja

sen takia olisi ehkä reilua myöskin julkisuuteen todeta kansalaisille että tämä on se olennaisin ero ei se ettemmekö kantaisi huolta työttömyydestä tai haluaisi lisätä työllisyyttä ja kasvua

mitä tulee sitten sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamiseen minä luulen että tämä on myös asia josta olemme yhtä mieltä siitä huolesta että suomalaisten terveyserot ovat kasvaneet viime vuosina ja myöskin eriarvoisuus sosiaali ja terveyspalveluiden saannissa on lisääntynyt

kun tässä kysyttiin mikä voisi olla se taho joka saisi ikään kuin näitä pankkien osakkeita haltuunsa se voi totta kai olla joko espanjan valtio tai jos tuo laina tullaan myöntämään pankkitukiviraston tai vakuusrahaston kautta niin silloin se on se taho jolle nuo osakkeet vastineeksi tästä pääomittamisesta tulevat

ehkä jos jotain yrittää tästä keskustelusta kiteyttää ensimmäinen huomio on se että kaikki puolueet eduskunnassa ovat sitä mieltä että sosiaali ja terveyspalveluita pitää uudistaa

minusta on hyvä että edustaja saarikko ja muutamat muut kiinnittävät nyt huomiota esimerkiksi meidän terveyspalveluiden rahoitukseen joka on varsin sekava monikanavainen malli

arvoisa puhemies

tietenkin olisi ollut hienoa jos keskustan johdolla tähän asiaan olisi puututtu jo aikaisemmin mutta kun sitä ei ole tehty niin tämän hallituksen toimesta meidän on tarkoitus uudistaa sosiaali ja terveydenhuollon palveluita käsi kädessä kuntauudistuksen kanssa

parempi myöhään kuin ei milloinkaan on vanha kansanviisaus

on hyvä että hallitus korjasi tämän ympäristövirheen joka tähän energiaveroesitykseen sisältyi ja on hyvä että ministeri katainen perääntyi tässä omassa asiassaan

samaan hengenvetoon on todettava että kyseessä on hyvin merkittävä iso uudistus kun käymme läpi koko sosiaali ja terveydenhuollon palvelukentän

me ymmärrämme sen että kuntarajoja rukkaamalla ne terveyskeskuspalvelut eivät parane sinne ei tule lääkäreitä lisää tai hoitajia lisää mutta kuntauudistus ei olekaan pelkästään kuntarajojen uudistamista vaan kuntauudistuksessa läpikäydään kuntien tehtävät kuntien rahoitusjärjestelmä ja sen ohella kuntarakenne

se on se mitä on tehty

vihreä talous on kannatettavaa jos se toteutetaan reilulla tavalla mutta näin hallitus ei ole toimimassa

tällä uudistuksella tulee olemaan merkittäviä seurauksia ja vaikutuksia tuleville vuosikymmenille ja sen takia on tietenkin tärkeää että tuo uudistus myöskin huolellisesti valmistellaan ja toteutetaan

nimittäin tähän keltaiseen kirjaan jonka te olette ministeri katainen nyt meille tänään esitellyt tähän kirjaan sisältyy juoni josta te vaikenette

se ei ole realistinen vaihtoehto mutta se on vaihtoehto edustaja soini että suomi eroaa eurosta ja sitä te todellisuudessa haluatte mutta te ette uskalla sanoa sitä suomeksi suoraan koska suomen kansan enemmistö vastustaa sitä

se on iso kokonaisuus ja juuri se vääristys tulee siitä että keskusta puhuu pelkästään kuntarajoista ei siitä muusta kokonaisuudesta joka tähän kuntauudistukseen liittyy mukaan lukien sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen jossa todella tarvitaan uudistusta

me tiedämme että siinä on monia haasteita erilaisia näkökulmia joita täytyy ottaa huomioon ja sen takia tuo tulee myöskin huolellisesti valmistella niin kuin hallitus on tekemässä

se on vaihtoehto ja olisi reilua että te kertoisitte mitä tämä vaihtoehto jota te todellisuudessa ajatte tarkoittaa suomalaisten veronmaksajien lapsiperheiden työeläkeyhtiöiden työttömien eläkeläisten arjessa mutta sitä te ette tee

kun kansalaisten kanssa puhuu niin heidän huomionsa ei ole rakenteissa vaan nimenomaan terveyskeskusten palveluissa siinä huolessa että meillä ei ole tällä hetkellä riittävästi lääkäreitä terveyskeskuksissa hoitojonot ovat liian pitkät

minulle on kaikkinensa jäänyt hieman epäselväksi keskustan linja koska jäin miettimään tuota edustaja lintilän puheenvuoroa jossa hän puhui siitä että tarvitaan lisäsopeutusta mutta samaan aikaan keskusta on kuitenkin arvostellut hallitusta niistä sopeuttamistoimista joita me olemme tekemässä eli kaipaako keskusta lisää menoleikkauksia veronkorotuksia vai vähemmän niitä

sitten aivan lopuksi puhemies kun te olette nyt kuunnellut tätä keskustelua joka mielestäni aina paikoitellen on ollut valitettavan ikävän sävyistä niin minä kysyn teiltä pääministeri

en usko että me suomalaiset haluamme tämän kaltaista tasaverotusta suomeen koska me lähdemme siitä olemme aina lähteneet ja lähdemme jatkossakin siitä että verotuksen tulee perustua veronmaksukykyyn

uskotteko te vilpittömästi että tämä tiedonantokeskustelu nyt palauttaa kansalaisten luottamuksen tätä poliittista päätöksentekojärjestelmää kohtaan

sen sijaan te heitätte ilmaan ikään kuin illuusioita siitä että olisi olemassa vaihtoehto että suomi on euron jäsen mikä tarkoittaa oikeuksia ja velvollisuuksia mutta ilmoittaisi muille maille että me emme ole mukana antamassa lainaa espanjalle vaan lähdemme siitä että muut maat hoitavat mutta me emme sitä tee

semmoinen iso jakolinja keskustan eli välikysymyksen tekijän ja hallituksen välillä mielestäni on että hallitus lähtee siitä ajatuksesta että jatkossakin demokraattisesti vaaleilla valitut kuntapäättäjät päättävät terveyspalveluista ja päättävät myöskin kunnan budjetista

hallituksen linja on ollut se että me emme tee yhtään enempää sopeutustoimia kuin on aivan pakko koska ne ovat kipeitä vaikeita toimia

ainakin itse näen ja myöskin hallitus lähtee siitä että jatkossakin on tärkeää että kunta ja kuntapäättäjät päättävät terveyspalveluista ja myöskin kunnan budjetista

pidän hyvänä puhemies myöskin sitä että hallitus selvittää alueelliset erityispiirteet ja myöskin ne terveydenhuollon mallit koska suomi on erilaisten alueiden maa

neljäs asia koskee aluekehitystä johon täällä myöskin viitattiin ja siihen liittyy korkeakoulurakenteen uudistaminen

tämä hallitus on hyvin vahvasti sitoutunut kehittämään suomea kokonaisvaltaisesti niin idässä pohjoisessa lännessä keskellä kuin etelässä

me olemme tekemässä itä ja pohjois suomi ohjelman joka on minusta erittäin tärkeä viesti itä ja pohjois suomeen että haluamme nähdä sen alueen tulevaisuudessakin elinvoimaisena

meillä on tulevaisuudessa entistä vähemmän opiskelijoita ja sen takia on luontevaa että myöskin tällä osin rakenteita katsotaan vastaamaan tulevaisuuden haasteita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on valitettavaa ettei pääministeri ymmärtänyt sosialidemokraattien esitystä nelivuotisesta laajasta turvallisuusstrategiasta ja sen lisäksi vuosittaisesta pääministerin ilmoituksesta josta voitaisiin käydä ajankohtaiskeskustelua eduskunnassa

mutta sitten arvoisa puhemies huomaan että hallitus on valitettavasti hajallaan myös tässä asiassa kun keskustelemme puolustusmäärärahoista

kun täällä kysyttiin myöskin sitä millä nyt sitten suurituloiset osallistuvat lamatalkoisiin sekin taisi tulla edustaja vehviläiseltä niin muun muassa sillä että pääomatulovero nousee ja siihen tulee progressiivisuuden elementtejä eli mitä suuremmat ovat pääomatulot sen enemmän maksetaan veroja

tämä on aivan keskeinen elementti jolla myöskin verotuksen oikeudenmukaisuutta lisätään ja suurituloisten osuutta verotuksessa kasvatetaan

edustaja pekkarinen vähän epäili onko hallitus tietoinen siitä missä tilassa maa makaa ja maailma ympärillä on

minun täytyy vielä kerran muistuttaa että sen ohella että me teemme tämän merkittävän perusturvaparannuksen me myöskin kevennämme kaikista pienituloisimpien ihmisten asemaa

voin kertoa että hallitus on sormi pulssilla kansainvälisen talouden osalta seuraamassa sitä mitä tässä ympäröivässä yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuu

me sosialidemokraatit näemme että nyt tässä yhteiskunnassa on tarpeita käyttää tätä rahaa huomattavasti tärkeämpiin asioihin kuin puolustusmäärärahoihin joita on tällä hallituskaudella nostettu kolme kertaa

yksi hyvä esimerkki siitä ovat muun muassa päätökset joiden kautta finnveraa käytetään nykyistä paremmin turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä ja rahoitusta

se säilyy nykytasolla mutta pienituloisten ihmisten verotus kevenee ja tämä on mielestäni juuri sitä oikeudenmukaisuutta jota me haluamme verotuksessa lisätä

mitä tulee edustaja mustajärven huoliin vattin tutkimuksen luotettavuudesta tämän vattin tutkimuksen tarkoituksena on ollut nimenomaan tutkia hallituksen tekemän esityksen ja tämän budjettiesityksen vaikutuksia tulonjakoon eli sitä minkälaisia vaikutuksia näillä hallituksen esittämillä toimilla on ensi vuonna ihmisten köyhyyteen ja sitten toisaalta ihmisten välisiin tuloeroihin

käyn mielelläni keskustelua budjettiosaston kanssa myöskin tästä kysymyksestä

sen takia toivoisinkin että edustajat täällä myöskin tarkistavat faktat ja puhuvat sitä kautta asiaa ennen kuin argumentoivat esimerkiksi edustaja kettusen väite oli tästä näkökulmasta katsottuna täysin perätön

mitä tulee sitten tähän euroopan akuuttiin talouskriisiin ja tilanteeseen tilanne tietenkin elää koko ajan ja sen takia on arvioitava myöskin uusia mahdollisia työkaluja joilla tätä kriisiä ollaan patoamassa koska valitettavasti nyt näyttää siltä että kriisin leviämisen uhka on todella suuri eli nyt huoli ei ole enää kreikassa se ei ole enää italiassakaan vaan se on entistä enemmän ranskassa

mutta se on selvää että eurobondit eli euroopan yhteiset joukkovelkakirjat eivät kuulu kriisinhoitovälineistöön koska ne eivät aidosti ole ratkaisu tämän kriisin hoitamiseen vaan lähtökohdan pitää olla se että jatkossakin jokainen maa vastaa itse omasta taloudestaan ja omista veloistaan

mutta me näemme että suomen etu on se että me olemme mukana näissä yhteisissä päätöksissä sillä että me saamme vakuudet millä rajataan suomeen kohdistuvia riskejä

nyt sitten kysymys kuului minkälaiset ovat täysimääräiset vakuudet

vakuudethan ovat sitä tilannetta varten että lainansaaja tässä tapauksessa espanja ei kykenisi maksamaan lainoja takaisin siis valtio

tässä yhteydessä on hyvä todeta myöskin koska täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa viitattiin energiaveroihin että tämä hallitushan ei nosta kotitalouksien energiaveroja

tämä on mielestäni hyvin tärkeä linjaus koska kotitalouksien lämmityskustannukset ovat viime vuosina johtuen edellisen hallituksen veronkorotuksista nousseet merkittävällä tavalla

eli tämä kattaa ne riskit joita suomelle aiheutuu espanjan lainaosuudesta ja sen takia tähän lopputulokseen voi olla hyvin tyytyväinen

sen takia tämä hallitus ei ole kotitalouksien energiaveroja nostamassa

uskon että jos monessa kansainvälisessä mediassa seurattaisiin suomen eduskunnan keskustelua niin voitaisiin kuitenkin todeta että meillä on tästä talouden isosta kuvasta yhteinen näkemys ja se mistä me ehkä tällä hetkellä kiistelemme on kuitenkin ne pienet yksityiskohdat joilla tähän isoon haasteeseen vastataan

minä näen sillä lailla että tupakkavero alkoholivero ja sokerivero ovatkin sen kaltaisia veroja joita voidaan korottaa koska näiden korotusten tarkoituksena on myöskin vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen niin että he polttaisivat tulevaisuudessa vähemmän joisivat viinaa vähemmän ja toivottavasti myöskin syövät erilaisia makeisia ja sokeripitoisia tuotteita vähemmän

imfn säännöt kieltävät sellaisen ohjelman rahoittamisen joka kohdistuu pelkästään pankkisektorille mutta jossa ei ole toimenpiteitä julkiseen talouteen eikä myöskään julkiselle sektorille

mutta minusta tuntuu että me olemme monesta asiasta hyvin samaa mieltä keskenämme ja se on ehkä myöskin yksi hieno suomalainen piirre että me pyrimme hakemaan konsensusta ja olemme valmiita myöskin tekemään kompromisseja ja asettamaan yhteisen edun oman edun edelle

eli näiden niin sanottujen haittaverojen tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja toivottavasti sitä kautta turvata heille entistä terveellisempi elämä

täällä on paljon viitattu nyt tähän osinkoveropäätökseen ja ehkä myöskin tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa mikä tämä kehyspäätös itse asiassa on

eli se on raami ja sen perusteella hallitus valmistelee jokavuotiset budjettiesitykset joissa päätetään menoista ja myöskin tuloista ja sitten toisaalta sen pohjalta valmistellaan myös yksityiskohtaiset lakiesitykset kulloisestakin päätöksestä ja uudistuksesta

sen takia on hyvä muistaa että esimerkiksi yritys ja osinkoverouudistuksessa joka on hyvin mittava uudistus jolla on vaikutuksia moneen eri yksityiskohtaan meillä ei mitenkään voi olla vastauksia kaikkiin niihin kysymyksiin tässä vaiheessa kun me olemme tehneet vasta näistä suurista linjoista poliittiset päätökset

nyt alkaa normaali vaikutustyö teemme vaikutusarvioita ja erilaisia laskelmia jonka pohjalta valmistellaan yksityiskohtaiset lakiesitykset jotka tulevat aikanaan eduskuntaan niin kuin edustaja skinnari sanoi myöskin valtiovarainvaliokunnan verojaostoon

yksi varmasti on se miten estämme sen porsaanreiän että ansiotuloja voitaisiin tulevaisuudessa nostaa pääomatuloina ja sitä kautta kiertää verotusta

kiitoksia hyvästä keskustelusta joka varmasti tulee jatkumaan tämän viikon aikana eduskunnassa vielä moneen otteeseen ja sitten sen jälkeen tietenkin valtiovarainvaliokunnassa

ehkä sen haluan kuitenkin tässä yhteydessä vielä nostaa esille tästä osinkoverouudistuksesta että minusta hyvään poliittiseen kulttuuriin ja jotenkin hyvään ihmisyyteen kuuluu myös se että jos on tehnyt virheitä tunnustaa ne ja on myöskin valmis virheensä korjaamaan

ehkä se minua hieman tässä budjettikeskustelussa harmittaa että kun katsoo näitä suomen talouden haasteita niin me kaikki tiedämme että kyseessä on vaikea suhdannetilanne joka ei johdu meistä vaan pitkälti eurokriisistä ja sen jatkumisesta toisaalta teollisuuden rakennemuutos joka on johtanut siihen että suomesta on kadonnut viimeisen kymmenen vuoden aikana siis huom